edustaja sarkkinen väitti täällä että ei olisi työntekijän eli kuluttajan etu kumota tätä liikeaikalakia ja se ei kyllä pidä paikkaansa koska nimenomaan kuluttajan valinnanmahdollisuudethan tässä laajenevat

hallituksen on oltava aloitteellinen ja kannustettava työmarkkinajärjestöjä sovun löytämiseen asiassa

esityksellä voi imfn mukaan olla välitön positiivinen vaikutus työllisyyteen ja kokonaistuotantoon

hallituksen esityksen perusteluissa ei sinänsä odoteta mitään valtavia ja nopeita työllisyysvaikutuksia vaan arviot ovat hyvin maltillisia

suuremmat hyödyt ovat odotettavissa pidemmällä aikavälillä

kuntauudistuksen lähtökohtana on yksi pakko nimittäin pakko turvata suomalaisten palvelut talouden ja ikärakenteemme haasteista huolimatta

palveluiden ja hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen muuttuvassa tilanteessa vaatii rohkeutta uudistaa

rempallaan olevat palvelut eivät tokene pelkillä puheilla

arvoisa puhemies

kuntauudistusta voi verrata hometalon korjaukseen

pintapuoleinen puuhastelu tai silmien sulkeminen totuudelta on vastuutonta ja tekee väistämättä edessä olevasta remontista huomattavasti vaikeamman ja lopulta jopa mahdottoman jos aikaa on kulunut riittävästi

uudistukset on tehtävä nyt jotta myös tulevaisuudessa kaikki suomalaiset voivat nauttia hyvinvointiyhteiskunnan palveluista

homeisista rakenteista kiinni pitäminen ei palvele tarkoitustaan kun perusteellinen remontti on tarpeellinen

selvä enemmistö kunnista näkee jonkinlaisen kunta ja palvelurakenteeseen liittyvän uudistuksen tarpeellisena joko omalla alueellaan tai valtakunnallisesti

on kuitenkin vastuullista jättää valtiovallalle toimivalta tarvittaessa ratkoa ongelmia selvitysmiesten välityksellä yhdessä niiden kuntien kanssa jotka ovat ajautuneet umpikujaan eivätkä pysty huolehtimaan velvoitteistaan järjestää palveluita

itsepäisen me pärjäämme yksinkin ajattelun sijaan uudistusta pitäisi lähestyä pohtimalla että entä jos yhdessä voisimme pärjätä vielä paremmin

oppositio vastustaa jopa selvityksiä

mutta eikö päättäjien velvollisuus kuntalaisia kohtaan ole edes selvittää voisivatko terveydenhuollon palvelut olla jollakin toisella mallilla nykyistä parempia ja jonot lyhyempiä voitaisiinko samalla rahalla saada enemmän tai voitaisiinko yhdessä pärjätä yksin yrittämistä paremmin kansainvälisessä alueiden kilpailussa

arvoisa puhemies

kuntaremontin keskeinen osa alue on sosiaali ja terveydenhuollon rakenteiden uudistaminen

uudistus luo mahdollisuuden vahvistaa ennalta ehkäisevää perusterveydenhuoltoa

hoitamalla pienet vaivat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa voitaisiin usein välttyä vaativilta erikoistoimenpiteiltä

keskeistä on saada jatkuvasti kasvavat erikoissairaanhoidon menot käännettyä paremmalle uralle

keskeisiä osa alueita kuntauudistuksessa ovat lisäksi kuntalain ja valtionosuusjärjestelmän uudistaminen

arvoisa puhemies

järjestöissä tehdään todella arvokasta työtä ja kolmannen sektorin luovuudessa sekä ennakkoluulottomissa toimintatavoissa on paljon opittavaa

lisäksi tervehdin ilolla sitä että nuorten oppisopimuskoulutusta kehitetään luomalla nuorten oppisopimuskoulutukseen ennakkojakso joka toteutetaan ei työsopimuspohjaisena

on tärkeätä että oppisopimusta tai oppisopimuskoul

lisäksi haluaisin myöskin ministeriltä kuulla vastauksen täällä jo aiemmin esillä olleisiin aiheisiin koulutusviennistä eli koska saadaan lukukausimaksut eueta alueen ulkopuolisille opiskelijoille ja miten lisätään yrittäjyyskasvatusta meidän koulutusjärjestelmässä

arvoisa puhemies

järki voitti kun hallituksen budjettineuvottelut päättyivät yleisen oppivelvollisuusiän korotuksen hylkäämiseen

sen sijaan koulut saavat lisää rahaa ja opettajia mikä on mekaanista pakkovuotta paljon parempi tapa ehkäistä koulutuksesta ja työelämästä syrjäytymistä

arvoisa puhemies

tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen ja suomalaisen hyvinvoinnin ylläpitäminen edellyttävät sitä että me suomalaiset teemme tulevaisuudessa entistä enemmän töitä

oppivelvollisuusiän noston peruminen mahdollistaa avun suuntaamisen juuri niihin nuoriin jotka tarvitsevat lisäohjausta ja tukea

samalla hallitus lisää rahoitusta perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen ja erityisopetuksen koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen

perusopetusta kehitetään uusilla toimilla

muun muassa suomen vientitilastoissa on ollut viime kuukausina nähtävissä hienoista kasvua mikä toivottavasti hallituksen tekemien uudistusten ohella lisää yritysten tulevaisuudenuskoa ja vauhdittaa kasvua ja investointeja

rahasto tekee sijoituksia aikaisen vaiheen teknologiayrityksiin sekä teknologiaintensiivisiin tai innovatiivisiin palveluyrityksiin

tätä kovasti muun muassa tänään finnveran hallintoneuvostossa kiiteltiin

oppivelvollisuusiän nostamisen sijaan nuorille säädetään velvoite osana nuorisotakuuta hakea toisen asteen koulutukseen tai muuhun jatkokoulutukseen

myös hallituspuolueiden eduskunnassa tehdyissä budjettilisäyksissä näkyy painotus kasvuun ja yritysten viennin edistämiseen

eduskunta teki lisäyksiä muun muassa pk yritysten kansainvälistymishankkeisiin venäjälle finpron verkoston turvaamiseksi startup talon perustamiseksi ja team finland konseptin jalkauttamiseksi

arvoisa puhemies

kokoomus pitää tärkeänä että lukion monipuolisten opintopolkujen ja nuorten valinnanmahdollisuuksien turvaamiseksi erityislukioiden asema ja niiden toimintamahdollisuudet varmistetaan

oppositiopuolueita myös tuntuu yhdistävän jonkinlainen kaipuu valtiokapitalismiin sellaiseen jossa valtio nykyistä enemmän ohjailisi yritystoimintaa kiristäisi verotusta ja suuntaisi erinäisiä tukiaisia erikseen itse valitsemilleen yrityksille ja toimialoille

ratkaisu on oikea koska uuden kasvun eväät ovat osaamisessa ja sivistyksessä

nythän on niin että nuorten oppisopimuskoulutusta kehitetään nimenomaan luomalla oppisopimuskoulutukseen ennakkojakso joka hallituksen linjauksen mukaisesti toteutetaan ei työsopimuspohjaisena

me kokoomuksessa puolestaan uskomme siihen että kannustamalla yrityksiä kasvuun investointeihin ja työllistämiseen myös verotulot kasvavat ja syntyy uusia työpaikkoja

on tärkeää että korkeakoulumme kykenevät tuottamaan suomeen uutta työtä ja uusia osaajia sekä tutkimustulosten kaupallistamisen kautta uusia yrityksiä

uusien työpaikkojen synnyttämiseen keinotekoisesti verovaroin sääntelyn lisäämisen ja ylhäältäpäin ohjailun sijasta on luotettava ihmisiin ja yrityksiin

tämä on erityisen tärkeätä ei työsopimussuhteisena juuri siksi että opiskelevan nuoren etu ei missään nimessä ole se että häntä verrataan ja hänen palkkaansa ja asemaansa verrataan ammattimieheen

kannustava ja innostunut suomi lannistavan suomen sijasta sitten edustaja virolainen koska edustaa

yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen valtionrahoituksen indeksikorotuksen puolitus kompensoidaan ensi vuonna kertaluontoisesti

vaikeanakin taloudellisena aikana kokoomus haluaa satsata osaamiseen ja tutkimukseen

tämä on edellytys sille että me todella voimme kehittää oppisopimusta niin että se on houkuttelevampi niin nuorille kuin myös työnantajille

lisäpääomitus mahdollistaa yliopistoille rahoituksen kanavoimisen perustutkinto opetukseen tutkimushankkeiden tai vierailijaprofessuurien rahoittamiseen

valtiovarainministeri rinteen esittämät säästöt yliopistojen määrärahaan suomen akatemiaan ja tekes rahoitukseen perutaan

nuorten koulutustakuun toteuttamista jatketaan varaamalla nuorille riittävä ammatillisen peruskoulutuksen tarjonta koko maassa

nuorisotakuuta toteutetaan kehittämällä edelleen opiskelijavalintaa ottamalla käyttöön uusi ammatillisen peruskoulutuksen valmentavan koulutuksen kokonaisuus sekä kehittämällä perustutkinnon suorittamisen malleja joissa hyödynnetään työvaltaisia opiskelumenetelmiä työpaikalla tapahtuvaa opiskelua ja koulutuksen eri järjestämismuotoja

ensinnäkin iloitsen siitä että isyysvapaan käytön lisäämiseksi isyysrahan kytkös vanhempainrahaan puretaan

isyysvapaan pidentämisajankohta muuttuu joustavammaksi siten että vapaa tulee pitää ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta

osaamisen vahvistaminen ja nuoriin panostaminen on kuitenkin ainoa tie jolla suomi nousee ja menestyy tulevaisuudessa

lisäksi isyysrahaoikeus muuttuu lapsikohtaiseksi siten että isän oikeus isyysrahaan aikaisemman lapsen perusteella ei enää pääty uuden isyysrahakauden alkaessa

perhevapaiden jakaminen nykyistä tasaisemmin vanhempien kesken edistää mahdollisuuksien tasa arvoa ja helpottaa työn ja perhe elämän yhteensovittamista

vain isille tarkoitettujen perhevapaiden lisääminen kannustaa isiä pitämään pidempiä itsenäisiä vapaita ja helpottaa perhevapaiden jakamista vanhempien kesken

on vielä kuitenkin paljon työtä tehtävänä jotta aito mahdollisuuksien tasa arvo toteutuu työmarkkinoilla ja tässä kannustankin hallitusta jatkamaan aktiivisella otteella

arvoisa puhemies

hallituspuolueet ottavat budjettilisäysten painopisteeksi myös yhteiskunnan kaikkein heikoimmassa asemassa olevat

eduskunnan lastensuojeluun lisäämä raha kaste ohjelman toimeenpanoon on tarkoitettu käytettäväksi lapsiperheiden ennalta ehkäisevien ja varhaisen tuen palveluiden sekä lastensuojelun kehittämiseen

myös hallituspuolueet eduskunnassa tai oikeastaan kaikki eduskuntapuolueet lisäsivät veteraanien kuntoutukseen ja sotainvalidien haitta asteen laskuun lisäeuroja

arvoisa puhemies

erityiskiitoksen ansaitsee myös se että kansalliseen rokotusohjelmaan lisätään tyttöjen papilloomavirusta vastaan rokote

ikäihmisten hoivan osalta hallitus teki niin ikään vastuullisen ratkaisun

vanhuspalvelulaki on tasapainoinen kokonaisuus jossa vahvistetaan vanhusväestön oikeutta saada tarvitsemiaan yksilöllisiä palveluja

läheistensä hoitoon osallistuvien määrä on kuitenkin vielä huomattavasti suurempi

kaikkia hoitomuotoja kotihoitoa omais hoitoa ja laitoshoitoa on kehitettävä rinnakkain parhaan hoidon aikaansaamiseksi ja turvaamiseksi

kehittämisen painopisteen on oltava ennalta ehkäisevissä palveluissa ja kotipalveluissa jotta ikäihmiset saisivat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja tuntea olonsa mahdollisimman turvalliseksi

arvoisa puhemies

tämä edellyttää että meillä on julkinen talous kunnossa mahdollistamme uuden kasvun ja huolehdimme heikommista ja että meillä on rohkeutta uudistua

hallituksen kilpailukykypaketti ja teot työn lisäämiseksi ovat välttämättömiä koska haluamme ylläpitää suomalaista hyvinvointia ja pelastaa sen

hallituksen päätös korvata sunnuntailisien ja ylityökorvausten leikkaukset pienentämällä lomarahaa oli tervetullut ratkaisu

lisistä leikkaaminen olisi kohdistunut erityisesti naisvaltaisten alojen työntekijöihin lomarahoista leikkaaminen puolestaan on tasapuolisempaa

tähän oppositio sanoo että ostovoima heikkenee

ettekö te ollenkaan ole tulleet ajatelleeksi sitä että sitten se ostovoima vasta todella heikkenee jos suomen kilpailukykyä ei nyt heti pikaisesti saada paremmaksi ja jos ei saada uusia työpaikkoja pikaisesti suomalaisille syntymään

erityiskiitoksen hallitus ansaitsee siitä että se vahvistaa nuorten naisten työmarkkina asemaa ja mahdollisuuksia vakituiseen työsuhteeseen

tämän puolesta on tehty töitä pitkään ja tätä päätöstä on odotettu

perhevapaiden kustannusten tasaaminen parantaa naisten uramahdollisuuksia sekä luo todellista aitoa mahdollisuuksien tasa arvoa työelämään

tämä päätös edistää naisvaltaisten alojen kasvu ja työllistämismahdollisuuksia mikä on tässä tilanteessa erittäin tervetullutta

suomella ei ole varaa jättää yhä koulutetumpien naistemme panosta täysimääräisesti käyttämättä

on kaikkien etu että jatkossa tämän päätöksen ansiosta työnantajalla on mahdollisuus palkata pätevin ja osaavin sukupuolesta riippumatta

arvoisa puhemies

poliisille on turvattava riittävät määrärahat jotta poliisin kyky ehkäistä paljastaa ja selvittää rikoksia säilyy

hallituksen päätös perua aiemmin sovittu leikkaus poliisin toimintamenoihin ja päätös edes pienestä lisärahasta ovat oikeansuuntaisia askelia

mitä tulee edustaja kontulan niin kutsuttuun vaihtoehtoon niin on todettava että velaksi elämisen jatkaminen ei ole vaihtoehto

nostaisin myös tässä yhteydessä esiin ja poliisin niukkojen resurssien aikana pohdittavaksi sen voitaisiinko kaupungeille antaa oikeus palkata niin sanottuja kaupunkipoliiseja tai vartijoita valvomaan paikallista järjestystä julkisella paikalla

edustustoverkkomme kattavuus ei yksin kuvaa suomen vaikutusmahdollisuuksia maailmalla

tähän on koettu tarvetta esimerkiksi tampereella keskustorin ongelmakohtien rauhoittamiseksi

team finland on kokoomuslaisten ministerien johdolla luotu uusi toimintamalli jonka avulla edistetään suomen taloudellisia ulkosuhteita suomalaisten yritysten kansainvälistymistä suomen maakuvaa sekä suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja

liian moni suomalainen yksinkertaisesti on vailla työtä

miten sisäministeri omalta osaltaan näkee nämä mahdollisuudet

hyvinvointi syntyy vain suomalaisesta työstä ja tästä hallitus nyt kantaa vastuuta koska työmarkkinaosapuolilta sopimusta ei tullut

tämä kaikki edistää tietysti suomalaista työtä ja yrittämistä maailmalla

viennin edistämisen on oltava entistä enemmän ulkoministeriön agendalla

lopuksi vielä edustaja savolalle

toivottavasti tuette allekirjoittanutta ja edustaja heinosta myös tässä erittäin tärkeässä työssä hevosenlannan polton sallimiseksi

arvoisa puhemies

vähävaraisten lasten liikuntaharrastusten ja ylipäätään kaikkien lasten liikuntaharrastusten tukeminen on tärkeää koska se on parasta syrjäytymisen ennaltaehkäisyä ja siinä yhtenä tekijänä on se että jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus vähintään yhteen mieluisaan harrastukseen

yhteiskunnan ja julkisen vallan taholta tuetaan paljon poikien suosimia lajeja jääkiekkoa jalkapalloa ja muita tällaisia joiden liikuntapaikkoja skeittipuistojakin kyllä rakennetaan ja erittäin hyvä niin

kuitenkin tyttöjen suosimat lajit vaikkapa baletti ratsastus tai taitoluistelu tässä tarkastelussa jäävät usein vähemmälle yhteiskunnan tuelle

mitä ministeri aikoo tehdä jotta tästä tyttöjen ja poikien näkökulmasta mahdollisuuksien tasa arvon näkökulmasta katsottuna lajeja tuetaan nykyistä tasapuolisemmin niin että esimerkiksi ratsastus jolla monien syrjäytymisvaarassa olevien nuorten elämänlaatua henkistä ja fyysistä pystytään parantamaan olisi mahdollista kohtuullisilla kustannuksilla ja etäisyyksillä yhä useammalle nuorelle

olen tyytyväinen siihen että talousarvioesitys sisältää monelle nuorelle tärkeän ja odotetun korotuksen sekä varusmiesten että siviilipalvelusmiesten päivärahaan

kysymykseni koskee varusmiespalveluksen aikana hankitun osaamisen tunnistamista ja hyväksi lukemista myöhemmissä opinnoissa

opitut taidot ja valmiudet eivät kuitenkaan aina koske pelkästään sodanajan tehtävää vaan osaa niistä voidaan hyödyntää myös myöhemmin työelämässä

nykyään osaamisen hyväksilukua sovelletaan vaihtelevalla menestyksellä

päällekkäisten opintojen välttäminen olisi järkevää erityisesti opintoaikojen lyhentämisen ja työurien pidentämisen näkökulmasta

olisikin syytä miettiä miten varusmiespalveluksen aikana hankittua osaamista voidaan nykyistä paremmin tunnistaa ja lukea hyväksi myöhemmissä opinnoissa

kysyisin ministeriltä onko tämä asia etenemässä ja jos on niin miten ja millä aikataululla

arvoisa puhemies

kansakunnan tulevaisuus riippuu aina korostetusti sen nuorista kansalaisista ja heidän pääsemisestään työn syrjään kiinni

siksi on erinomaisen hyvä asia että nuorisotakuun toteutumista jatketaan ja siihen tulee lisäpanostuksia

arvoisa puhemies

kannustavuus ja kokoomuksen periaate työnteon on oltava aina kannattavampaa kuin joutenolon näkyy hallituksen linjassa vahvasti

ansiopäivärahan korvaustasoja vähennetään ja työllistymistä edistäviin aktiivitoimenpiteisiin osallistuville maksetaan muutosturvan mukaista päivärahaa

kaikilla on oikeus tehdä työtä omien kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaan

siksi on hyvä että huomio kiinnitetään nyt myös osatyökykyisiin ja käynnistetään osatyökykyisten työllistämisen toimenpideohjelma

hallituksen rakennepakettiin sisältyvät toimet jatkavat myös tätä samaa työn linjaa ja työn tarjonnan lisäämisen linjaa

vuorotteluvapaan käyttöön tulevat rajoitukset pienentävät houkutusta katkonaiseen työuraan

tärkeitä työnteon kannustavuutta ja työn tarjontaa lisääviä toimia ovat myös osatyökykyisten työllistämispaketti josta mainitsin tämän osatyökykyisten työllistämisen toimenpideohjelman käynnistämisen ja työttömille suunnattu työttömyysturvan suojaosuus joka kannustaa ottamaan vastaan lyhytkestoistakin työtä sekä työn vastaanottovelvollisuuden tiukentaminen